eläintiloillamme käytetään kansainvälisesti verrattuna kohtuullisen vähän antibiootteja mikä on hyvä asia myös antibioottiresistenttien mikrobikantojen aisoissa pidon kannalta

arvoisa puhemies

antibioottien käyttöä pitäisi pystyä edelleen vähentämään

eurooppa ja myös koko maapallo on samassa veneessä

nanotoksisuus eli pienemmän partikkelikoon aikaansaama aineiden helpompi kulkeutuminen kudosten sisään on vaikeasti lähestyttävä asia ja varovaisuusperiaatteen noudattaminen on tärkeää

on käynyt selväksi että pelkkä tukieurojen lapiointi maataloudelle ei tuota tulosta ainakaan riittävästi

suomalainen elintarvikevalvonta on pääosin laadukasta ja meillä omaksuttu omavalvontaa korostava linja on hyvä

edellisen hallituksen antamaa selontekoa käsitellessään eduskunta korosti tarvetta turvata elintarvikevalvonnan voimavarat sekä valtion että erityisesti kuntien hallinnossa

leveät suojavyöhykkeet ympärivuotinen kasvipeitteisyys minimiin mitoitettu lannoitus parempi ojitus kosteikot tarkka tilakohtainen neuvonta ja ohjaus

jotta hyvä tilanne elintarviketurvallisuuden osalta suomessa voi jatkua elintarvikkeiden laatuun pitää edelleen kiinnittää huomiota ja panostaa kaikilla tasoilla niin alkutuotannossa teollisuudessa kuin kuluttajien käyttäytymisessäkin

tällaisia voivat olla esimerkiksi juuri uusiutuvan energian tuotanto etenkin riskilohkoilla pyrkiminen ravinteiden mahdollisimman suljettuun kiertoon vähemmän kuormittavien viljelylajikkeiden suosiminen bioreaktoreiden rakentaminen ja vaikkapa elintarvikkeiden itämeri merkki jonka voisi liimata vesiensuojelunsa esimerkillisesti hoitaneen tilan tuotteisiin

maanviljelijöiden ja kalastajien toimintaroolin pysyvämpi muuttaminen ympäristönhoitajan suuntaan vähentää tarpeetonta vastakkainasettelua luonnonsuojelun kanssa

aikamme kaksi isointa globaalia uhkaa ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja nämä molemmat haasteet osuvat ympäristöministeriön hallinnonalalle täällä

arvoisa puhemies

samanaikaisesti nyt ensi vuoden alussa käynnistyy mittava uusiutuvan energian velvoitepaketti johon liittyy aika huomattavassa määrin metsähakkeen käytön lisääntymistä

nyt siitä miten tämä paketti kokonaisuudessaan tulee vaikuttamaan ensinnä metsien ja maaperän hiilitaseeseen ravinnetaseeseen ja toisekseen tai kolmanneksi oikeastaan luonnon monimuotoisuuteen ei ole oikein tähänastista arviota olemassa

muut pohjoismaat ovat jo selkeästi profiloituneet joten suomella olisi luonteva viitekehys

minä kysyn nyt ympäristöministeri lehtomäeltä mihin toimiin tämän arvion ja siihen liittyvän ohjeistuksen ripeän aikaansaamisen suhteen ollaan ryhtymässä

meri on jo joutunut odottamaan liian kauan

perkiö äsken väitti on tehty pienellä kuulemisella

olitteko te mukana ollenkaan tässä prosessissa

väitetään että tämä säädöskokonaisuus olisi nyt epäselvä

perkiö syytti ministeriä asian jarruttamisesta

jos tämä ratkaisu olennaisesti heikentäisi ympäristönsuojelun tasoa me emme tätä hyväksyisi mutta tällaisena tämä mielestämme vie ympäristönsuojeluasiaa eteenpäin

nyt viimeisinä vuosina ympäristöhallinnossa hoidettavat asiat ovat jatkuvasti vaan lisääntyneet ja niitten painoarvo on kasvanut

tulevaisuuteen katsottaessa näyttää siltä että ei painoarvo ainakaan vähenemään päin ole ja sen johdosta tämä ympäristöhallinnon ja ympäristöministeriön itsenäisyyden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää

kun täällä ministeri vapaavuori ihmetteli onko malleja tällaisesta luonnonvaraministeriösysteemistä maailmalta niin voin kertoa että venäjällä tällainen malli on niin että ilmeisesti tätä on pyritty sitten matkimaan

rantakangas kumppaneineen tulisi tässä asiassa nyt järkiinsä ja luopuisi tästä hankkeesta ja olisi kuunnellut herkällä korvalla mitä esimerkiksi ministeri vapaavuori asiasta sanoo

arvoisa puhemies

peruskysymys haja asutusalueiden jätevesiasiassa on että vuosikymmenten takainen asutusjätevesien puhdistustapa on auttamatta vanhentunut eikä vastaa nykyajan vaatimustasoa

edelleen käytössä olevat vanhat sakokaivosysteemit poistavat vain pienen osan asutusjätevesien sisältämistä ravinteista happea kuluttavista aineista sekä ympäristön hygieenistä tilaa heikentävistä taudinaiheuttajista

niinpä haja asutuksen jätevedet aiheuttavat ravinne ja bakteeripäästöjä pintavesiin juuri näitä päästöjä vähennetään haja asutuksen jätevesiä koskevalla sääntelyllä

jätevesien saastuttama pohjavesi on aiheuttanut lukuisia vesiperäisiä epidemioita suomessa

arvoisa puhemies

tästähän ed

tässä yhteydessä on annettava erityinen kiitos ympäristöministeri lehtomäelle joka on pitänyt päänsä kylmänä ja puolustanut ympäristöä jopa omien puoluetoveriensa julkisia hyökkäyksiä vastaan

jätevesijärjestelmien suunnittelu on lvi ammattilaisille kuuluva asia

rauhallisesti ja kiihkoilematta

viranomaiset voivat tietyin edellytyksin soveltaa joustoja kun kiinteistöjen vedenkäyttö on vähäistä tai edelleen vähenemässä tai jos tilanne kävisi kiinteistönhaltijalle muutoin kohtuuttomaksi

yksi keskeisimmistä ongelmista on se että meikäläisissä järjestelmissä sotketaan mustat eli käymälävedet samoihin putkiin ja säiliöihin harmaiden eli pesu ja pyykkivesien kanssa

uusissa rakennushankkeissa pitäisikin harkita sitä että jätevesipuolella voitaisiin siirtyä jatkossa kaksoisvesijärjestelmään jossa mustat ja harmaat jätevedet pidetään erillään

monissa kohteissa kaikkein helpoin tapa on korvata vesivessa nykyaikaisella kompostikäymälällä

arvoisa puhemies

kysyisin ministeriltä miten konkreettisesti tässä ollaan nyt aikeissa lähteä liikkeelle koska tältä alalta tämän tietopohjan lisääntymistähän ei voi muuta kuin ilolla tervehtiä jos näikseen on koska kaikenlaisia väitteitä tästä liikkuu

arvoisa puhemies

samaan asiaan liittyen kysyisin ministeriltä kun tässä on tämä massiivinen uusiutuvan energian paketti käynnistetty tämän vuoden alusta ja tämän yhteydessä oli syksyllä puhetta että tehdään nopeasti tämmöinen riskinarvio jossa näitten hiilitasevaikutusten lisäksi arvioidaan muun muassa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

nyt on aika kääriä hihat ja puhdistaa mitä puhdistettavissa on

ensinnä kiinnitän huomiota siihen että vasemmisto opposition piirissä tähän euroa koskevaan sopimukseen liitetään sellaisia mielikuvia jotka ovat variksenpelätintäkin pahempia kauhukuvia

ravi täällä sanoo nämä tavoitteet jotka tässä sopimuksessa on mainittu ovat varmasti kaikkien allekirjoitettavissa ja sopimuksessa erikseen monessa kohdassa todetaan että niitten toteuttaminen on kansallisen päätöksenteon varassa

arvoisa puhemies

kiinnitin huomiota ministeri pekkarisen puheessa tähän että hän aika rajusti sanoi vihreiden osalta että vihreät ovat ulkoistaneet itsensä sekä uusiutuvapaketista että ydinvoimapaketista

näinhän nyt asiat eivät ole

me toki ydinvoimaratkaisuja vastustamme mutta uusiutuvapaketissa olemme pääosin olleet mukana ja pidämme näitä linjauksia siltä osin hyvinä

meidän huolemme on vain se että kun kansakunnan pääomista sitoutuu näin huomattava määrä näihin ydinvoimahankkeisiin jos nämä päätökset toteutuvat niin miten niitä pääomia sitten jää edistämään tätä uusiutuvapakettia jonka pääomatarve myös on aika huomattava

nehän vaikuttavat suomen kehitykseen ja asemaan seuraavien sadan vuoden aikana ja vaikutukset ulottuvat jätteen muodossa kymmenientuhansien vuosien päähän paljon pitemmälle kuin mikään ihmiskunnan muu päätös tekee ja on tehnyt

ministeri pekkarinen kuulutti äsken tuossa puheenvuorossaan reilua meininkiä ja nyt reilun meiningin mukaisesti minä esitän tässä tämmöisen avoimen kirjeen jonka vihreät ovat tänään ministeri pekkariselle osoittaneet

tässä kirjeessä on kymmenen avointa kysymystä joihin odotetaan ministerin vastaavan soveltuvin osin tässä tilaisuudessa tai sitten myöhemmin kirjallisesti

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen hiukan tuhahdellen suhtautui ed

pari esimerkkiä siitä

ensimmäisenä esimerkiksi tämä ydinvoiman vaikutus hiilidioksidipäästöihin

ensimmäisenä

ministeri vapaavuori kiinnitin itsekin siihen huomiota kritisoi ryhmäpuheissa esiintyneitä laatikkoleikkejä ja vaati että ongelmia analysoitaisiin ja vasta sen jälkeen ruvettaisiin hakemaan ratkaisuja niihin

kun on kysytty miten nämä vaikuttavat sähkön hinnanmuodostukseen sähkön tuontiin sähkön vientiin ministeri on lähinnä tyytynyt esittämään huitaisuja siitä että näin voi olla tai talvikuukausina on näin jnp

tämä ajattelu jonka esitin tästä seutuvaltuustosta ei suinkaan syntynyt tässä eikä perustu tyhjään pohjaan vaan kyllä siinä on paljon ajattelutyötä takana

kolmantena puuttuvana selvityksenä on täällä myös esille tullut se että hallitus ei esityksessään ole valmistellut vaihtoehtomallia jotta sen ja tämän esityksen välillä voitaisiin tehdä valintoja